minä uskallan epäillä että pikkusen on tekemistä ehkä meilläkin

ympäristövaliokunnan tavoin valiokunta näkee ongelmia siinä että arandan toiminnanohjaus ja operointimenot jakautuvat ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen kesken

nyt haetaan ehkä vähän virittyneempää mallia siihen tilalle ja tämä keskustelu on vähän turhauttavaa kun puhutaan isäntärenki kunnista

kannattaisiko meidän joskus käydä sitä keskustelua herra pääministeri myös siitä näkökulmasta mikä on oikeasti tämä työnantajan rooli ja kantaa myös vastuumme siitä tässä salissa

julkisen palvelun tosiasiallinen sisältö ja kohderyhmien tavoittaminen on ennen kaikkea sidoksissa ohjelmistojen sisältöön ja ohjelmien laatuun

valiokunta korostaa että yleisradion toiminnan on jatkossakin keskityttävä laadukkaisiin sisältöihin uusiin toimiviin palveluihin ja ohjelmien hyvään tekniseen tavoittavuuteen

yleisradiolla on myös erityistehtäviä

jos me katsomme kansallista ja kansainvälistä näkökulmaa merentutkimukseen liittyen suomen korkeatasoisen ja nyt myös kansainvälisesti arvostetun merentutkimuksen kehittämistä on seurattava ja tuettava myös tulevaisuudessa

turvalaitteet rapistuvat koulutus kangertelee ja yksi mikä tämän salin on ainakin syytä tiedostaa on se että kaikki asiantuntijalausunnot sanovat selkeästi ja yksimielisesti huoltovarmuutta suomessa ei enää tällä kalustolla voida poikkeusoloissa turvata

laki yleisradiosta antaa yhtiölle tehtäviä jotka liittyvät tasa arvon suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden sekä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen

suomalaisen merenkulun turvaavat toimet on siis pantava ripeästi toimeen ja tässä huomautan myös että sisävesiliikenne on huomioitava näissä toimissa

arvoisa herra puhemies

tavoitteena on turvata perustiedonvälitys ja kansalaisvalmiuksien kehittyminen vahvistaa yhteisöllistä hyväksyttävyyttä ja osallisuutta sekä näkyvyyttä viihteessä ja lastenohjelmissa ottaa myös huomioon uskonnolliset vähemmistöt hyödyntää teknologian luomia mahdollisuuksia luoda yleisradiosta tasa arvoinen ja monikulttuurinen työyhteisö ja vahvistaa mielikuvaa yhtiöstä osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistäjänä

kun minä tiedän että valiokunnan jäsenet täydentävät tätä ja kun en yritäkään kaikkea kertoa mitä mietinnössä on niin sanon lopuksi että me olemme erittäin haasteellisen tilanteen edessä

myös henkilöstön asema nousi näissä kuulemisissa hyvinkin selvästi ja ongelmana esille ja kun valiokunnan huomiota asiantuntijakuulemisessa asiaan kiinnitettiin niin valiokunta voi todeta että noudatetuista menettelyistä tällä hetkellä on tehty kantelu oikeuskanslerille eikä valiokunta ota kantaa asiaan joka on asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltävänä tällä hetkellä joten niiltä osin sen asian tulevaisuus ja ratkaisu on siellä

tehkää jotakin niille asioille kun te toimitte eussa jotta suomalainen yrityselämä voi elää tässä maassa

oli sitten kyse tiedon siirtämisestä tavaroiden siirtämisestä ihmisten siirtämisestä mistä muusta tahansa yhteiskunnan kehitys pysähtyy ilman toimivia liikenneyhteyksiä ja se pysähdys tapahtuu nopeasti

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa tässä yhteydessä että erilaiset erityis ja vähemmistöryhmien palvelut muodostavat yleisradion julkisten palvelujen erään ydinosan jonka osalta yleisradio on käytännössä ainoa suomalainen palvelujen tarjoaja

ensin edustaja rantakankaalle

mietintö jonka olemme yhdessä valiokuntien kanssa muodostaneet vastaa esille tulleisiin ongelmakysymyksiin liikenteen osalta ja esittää ratkaisumalleja sekä erilaisia vaihtoehtotapoja

mutta kyllähän tämä aiheutti ainakin itselle vähän kummallisen kuvan kun aamulla omistajaohjauksen heliövaara sanoi että pörssiyhtiö talvivaara pitäisi saattaa konkurssiin

te olitte neljä vuotta hallitusvastuussa ja kyllä jälki oli tuhoisaa

mutta henkilöstön tulevaisuus oli esillä ja siihen me haluamme valiokuntana todeta että merentutkimuslaitoksen henkilöstön palkat ovat nykyisin keskimäärin alhaisemmat kuin ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen henkilöstön palkat

onko tässä asiassa syytä nyt ryhdistäytyä ottaa sitä valtion omistajaohjausta mukaan ja toimia niin kuin kunnollisen työnantajan pitää toimia

kyse on niistä palveluista siitä miten ne palvelut pystytään tuottamaan sinne kansalaisille terveydenhoidossa päivähoidossa vanhustenhoidossa ja niin edelleen

ei minkään näköisiä jälkiä liikenneyhteydet ajettiin alas siellä ajettiin kuntataloutta alas siellä lisääntyi työttömyys eriarvoisuus kasvoi leipäjonot kasvavat

minunkin mielestäni se olisi ainut oikea menettelytapa kun sitä omistusjärjestelyä katsotaan että lähdettäisiin sitä kautta hakemaan ratkaisua ja sitten pantaisiin asiat kuntoon niin että ne ovat kestävällä tavalla kunnossa eikä niin että lähdetään vain hakemaan taas kerran pikavoittoa sieltä

sitten toinen kysymys joka liittyy siihen että ei tämä viranomaisten yhteistyö kovin hirveän hyvin toimi

siksi on välttämätöntä hyväksyä se että yhtiön laajassa tarjonnassa näille ryhmille suunnatut palvelut ja osuus ohjelmatarjonnasta ylittävät väestönosan osuuden koko katsoja ja kuulijakunnasta

valiokunta painottaa sitä että palkkarakenne tulee korjata siten että merentutkimuslaitoksesta siirtyvän henkilön palkkaus vastaa muun ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen henkilöstön palkkausta

se oli se nimi

nyt pitäisi puhua myös työllisyysasteen nostamisesta niitten pysyvien pitkäkestoisten kestävien työpaikkojen luomisesta

ymmärtääkseni ongelma oli liikkumisessa plus resursseissa

olisitte tulleet ja ottaneet ja kantaneet vastuuta niin kuin pitäisi tehdä silloin kun vaaleissa saa kannatusta

mutta se mitä halusin ehkä kysyä enempi on se onko meillä nyt riittävästi tätä osaamista siinä talvivaara yhteisössä kun näyttää että sieltä haluaa työntekijäkunta ja ehkä yrittäjäkuntakin irtautua ulos

kumpi tässä nyt on tahtotila tehdä näitä temppuja kaunistella mikä sinänsä kyllä pitää sen mahdollisuuden sisällään aivan hyvänkin mahdollisuuden en minä sitä kiistä mutta työllisyysasteen nostaminen on se tulevaisuuden iso kysymys millä tätä yhteiskuntaa hoidetaan ja mitä sille aiotaan tehdä

pyytääkö niitä joku vai tarjoatteko te niitä

palvelua on sittemmin laajennettu koskemaan huomattavan monia osa alueita lähetyksistä

kumminkin sen köyhimmän kansanosan etuisuuksia ajetaan ylös toisinpäin kuin edellisten hallituksien aikaan

yleisradio suunnittelee tällä hetkellä myös saamelaisohjelman tulevaisuutta yhdessä ruotsin ja norjan yleisradioyhtiöiden kanssa

tästä syystä ja niin kuin sanoin tuolla aiemmin hyvin monenlaisten näkökulmien kautta eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta päätyi siihen että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina ja ne hyväksyttäisiin näillä neljällä lausumalla

onko teillä valmiutta puolueen puheenjohtajana myös suosittaa sinne kuntiin että sieltä ei lomauteta ettei määräaikaisia työsopimuksia panna katkolle koska sitä tehdään tänä päivänä ja ne ovat poliittisia päätöksiä joihin puolueet voivat vaikuttaa

yleisradio on keskeisessä asemassa saamen kielten tukemisessa ja saamen kieliä puhuvien aikuisten ja erityisesti lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa

arvoisa herra puhemies

tämä liikennekeskustelu on sillä lailla hyvin erikoista että tässä haetaan syyllisiä milloin istuvasta hallituksesta milloin entisistä hallituksista kun me kaikki tiedämme että faktisesti kumminkin se tilanne on se että raha puuttuu

suomen ympäristökeskuksen toimintojen siirtäminen viikin kampusalueelle mahdollisimman pikaisesti ja se että hallitus selvittää mahdollisuudet ilmatieteen laitoksen merentutkimuksesta suomen ympäristökeskuksesta nyt lakkautetusta merentutkimuslaitoksesta sekä muista viikin kampusalueella toimivista meribiologian ja ympäristötutkimuksen yksiköistä koostuvan hallituksen esitystä laajemman merikeskuksen perustamiseksi viikkiin

eihän tällainen summa korjaannu millään syyttelyllä eikä sillä että haetaan jostakin joku ja sanotaan että nyt se hoidetaan nuin tai näin

tulevaisuuteen

arvoisa herra puhemies

ympäristövaliokunta arktinen neuvosto ja pohjoismaiden neuvosto olivat muutama viikko sitten barentsin alueella tutustumassa konkreettisesti siihen alueeseen ja siihen mitä siellä tällä hetkellä on tapahtumassa ja on tulevaisuudessa suunnitelmia

yhtiön strateginen tavoite on nousta merkittäväksi toimijaksi uusien palvelujen kehittäjänä toteuttajana ja avoimena yhteistyökumppanina

kun infra on kumminkin tämän maan yksi tärkeimpiä kysymyksiä jonka pitäisi mennä yli vaalikausien ei tämä ole yhden eikä kahden hallituksen asia

uusilla palveluillaan yhtiö tavoittelee uusia kohderyhmiä ja tarjoaa uudenlaista sisältöä yleisölleen

mielestäni minusta jos sen kiteyttää pitää pystyä näkemään että tämä ei ole pelkästään teollisuuspolitiikkaa eikä tämä ole pelkästään sitä että me haemme sieltä joitakin mahdollisuuksia

ja neljäntenä lausumaehdotuksena

jos rahoitusjärjestelmän toimivuutta katsotaan lyhyellä tai pitemmälläkin aikajänteellä taaksepäin niin kyllä me pystymme hahmottamaan mitä siellä on tapahtunut mutta miten pystytään toimimaan jotta tällaista ei tapahtuisi tulevaisuudessa kait on se ison luokan kysymys

sekö on niin arvokas asia että te pidätte itsepäisesti ja itsepintaisesti herra pääministeri kiinni asiasta jossa te petätte eläkelupaukset te petätte suomalaisen ihmisen tulevaisuuden

niitä on siellä nyt valtavasti ne pitää pystyä hyödyntämään mutta tämä on ennen kaikkea myös turvallisuuspolitiikkaa tämä on ympäristöpolitiikkaa tämä on energiapolitiikkaa lngtä

asiantuntijakuulemisessa on korostettu että perinteisen sähköisen median radion ja television suhteellinen käyttö vähenee ja uudet mediat internet ja laajakaistaratkaisut valtaavat alaa mediakentässä

mutta kysymyshän on tavallaan tulevaisuuden näkökulmasta

asiakas median käyttäjä määrittelee yhä useammin omat palvelutarpeensa ja pystyy kommunikoimaan myös interaktiivisesti median sisällöntuottajan kanssa

yhteistyöstä konsensuksesta yhteistyövoimasta

kun me puhumme tästä kilpailukyvystä ja koko eun ideahan itse asiassa on että kaikilla olisi sama kilpailukyky niin eunhan tässä pitää olla nyt hyvin aktiivinen jotta myös välimeren alueelle ja muille vesialueille tulevat samat rajoitteet koska se on selvästi ympäristönäkökulmasta ja ihmisten terveysnäkökulmasta se iso asia puhutaan jopa sadoistatuhansista ihmisistä vuositasolla joiden henki voidaan säästää

nyt te olette viemässä tätä linjaa aivan päinvastaiseen suuntaan joko tietäen tai tietämättä mutta mikä teidän oma linjanne on

lisäksi tähän liittyy vastalause jossa esitetään että lakiehdotus hylätään ja että hyväksyttäisiin yksi lausuma

youtube facebook sekä erilaiset keskustelufoorumit tulevat nykyistäkin enemmän olemaan erityisesti nuorten suosimia mediamuotoja

ensinnäkin pitää tietenkin todeta että meillä on apua mies kai sinäkin pidätetyt ole meillä ollut hyvä järjestelmä joka on toiminut

vastalauseen lausumaehdotus kuuluu seuraavasti

eduskunta edellyttää että merikeskuksen perustaminen viikin kampusalueelle aloitetaan ja samalla selvitetään mahdollisuudet suomen ympäristökeskuksen merentutkimuslaitoksen ja ilmatieteen laitoksen yhdistämisestä ympäristöministeriön alaisuuteen

mitä suomi tekee jotta tämä sama säännöstö tulee koskemaan muitakin eun merialueita kuin tätä itämeren aluetta

näillä saatesanoilla arvoisa herra puhemies asia on käsittelyssä

nyt puhutaan koko ajan uudesta rakentamisesta joka on tietenkin tärkeää sinänsä mutta kun meillä on olemassa oleva asuntokanta ja kun puhutaan vuokratasosta ja asumisen hintatasosta niin pitäisi katsoa sitä isoa kokonaisuutta

mutta peruskysymyshän liittyy siihen että kyllä nyt se kermankuorintamahdollisuus annetaan ja kun tämä rahoituspohja lähtee murenemaan itellan puolelta jolla on yleispalveluvelvoite mistä te ministeri linden olette ajatellut että se raha tulee

tromssamuurmanski lentoyhteydet mahdollisesti moskovasta suomeen